kyllä tässä on jälleen yksi epäkohta jota ei varmaan ole tarkkaan mietitty ja joka ei ole etukäteen tullut esille silloin kun tuota opintotukilakia on viimeksi muutettu

tätä verkostoa poliisinkin tulisi tarkastella ja pyrkiä siihen samaan hälytysnopeusvalmiuteen mihin nyt palolaitosten sijoittelulla on pyritty

ja tässä tapauksessa suomalaisten opiskelijoiden kouluttautuminen turvataan ja annetaan se mahdollisuus opiskella ja saada myös opintotukea niin kuin

tässä on edelleen meillä tämä valtion ja kunnan hallinnollinen raja

mutta oli niin tai näin tätä yhteistyötä poliisin ja pelastusviranomaisten kesken pitää kehittää

nyt on käsittelyssä lähetekeskustelussa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta jonka tarkoituksena on siis parantaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä ja edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä erittäin hyvä lakiesitys ja tavoite mitä kannatettavin tässä ajassa

tietysti kuntien tehtäviä ja kuntien vastuuta tässä lisätään mutta sitten taas voi ajatella sitä mitä valtion puolelta voitaisiin tehdä jotta työllistymistä lisättäisiin

vierailin eilen parilla investointeja tehneellä karjatilalla maitotilalla ja sielläkin työvoiman tarve on kova mutta viesti oli selkeä

mikä on se avain jolla nämä avoinna olevat työpaikat ja työttömät ihmiset saadaan kohtaamaan

arvoisa herra puhemies

tämä oli osa rikkidirektiivikompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua joilla haluttiin tukea suomen vientiteollisuutta ja laskea sen vientikuljetusten kustannuksia

on totta että tämä väylämaksu rasittaa suomalaista vientiteollisuutta ja myös tietysti meidän tuontia koska olemme vesimatkan päässä näiden kuljetusten osalta mitä suurimmissa määrin

viime kaudella kun tätä väylämaksupuolitusta tehtiin myös tarkennettiin tämän väylämaksun kohdentamista ja se on kohdennettu niin että siinä on painotettu alennuksella lastialuksia ja parhaita jäissäkulkuluokkia eli niitä aluksia jotka eivät tarvitse välttämättä jäänmurtoapua

edustaja paatero toi tuossa esittelypuheenvuorossaan joka oli varsin ansiokas ja asiantunteva esille sen ongelman että tällä hetkellä esimerkiksi itäisen suomenlahden satamien kilpailukyky heikkenee ja on heikentynyt huomattavasti verrattuna venäjän valmistuneisiin satamiin

muun muassa ust lugan satama on siellä nyt vetänyt sitä hamina kotkan kautta kulkenutta transitoliikennettä ja se on huomattavasti vähentänyt sitä transitoliikennettä meidän satamissa

tämä keskustelu on pikkasen mennyt niille raiteille että se on vähän niin kuin kyläkoulukeskustelu että koulu pitäisi olla vaikkei ole oppilaitakaan

mutta tämä kehityskulku on ollut täysin vääjäämätön

nämä venäjän suuret satamahankkeet valmistuvat ja nehän on tehty nimenomaan sitä silmällä pitäen että transitoliikennettä suomen kautta voidaan vähentää

eihän se näin voi olla vaan meidän pitää mukauttaa tämä postitoimintakin siihen mikä se tarve on ja miten suuren siivun tämä sähköinen asiointi tulee tässä ottamaan

siitä näkökulmasta väylämaksun poistaminen ei tuo takaisin tätä transitoliikennettä

tämä ei ole apu siihen vaan kysymys on laajempi ja tämä ei ole se ratkaiseva kustannus jolla se transitoliikenne saataisiin takaisin

tätä keskustelua liikennepoliittisesta selonteosta on nyt tänään käyty varsin pitkään mutta aina siitä riittää vielä kohtia joita haluaa nostaa esille

vielä sitten täällä on tänään hyvin paljon eri puheenvuoroissa noussut esille sdpn vaihtoehtobudjetti ja se vastuullinen talousnäkemys jota sdpn edustajat ovat täällä omissa puheenvuoroissaan korostaneet

myös pitkäaikaistyöttömyyden estäminen on tärkeä asia se että se työttömyysjakso ei veny yhtään pidemmäksi kuin on välttämätöntä

raideliikenneinvestoinneissa painopisteen tulee olla erityisesti nykyisen rataverkon toimivuutta ja kapasiteettia tukevissa investoinneissa eikä uusien ratayhteyksien investoinneissa

ymmärrän tietysti että kysymys on resursseista

tämä on erittäin vaativaa työtä silloin kun tehdään moniammatillista yhteispalvelua ja selvitetään henkilön omaa tilannetta ja työllistymismahdollisuuksia

silloin tietysti kun vastuullisesti talouteen suhtautuva taho tekee aloitteita tämmöisen maksun kumoamisesta olisi ehkä kohtuullista että se osoittaisi myös sitten miten se jäänmurto kustannetaan

ne tukevat tämän nykyisen rataverkon kapasiteettia ja vetokykyä ja sillä lailla paremmin hyödyntävät näitä jo tehtyjä investointeja

juuri tänä aamuna olin tilaisuudessa jossa käytiin läpi työllisyystilannetta ja sitä kehitystä ja puhuttiin myös pitkäaikaistyöttömyydestä

toisaalta olen sitä mieltä että väylämaksujärjestelmä on sellainen että siitä pitäisi suomen kaltaisessa maassa päästä tavalla tai toisella eroon

nykyään junien kulkusuuntaa on pitänyt vaihtaa riihimäen ratapihalla elikkä veturi on pitänyt vaihtaa junan toiseen päähän ja se ei ole tietysti mitään sujuvaa liikennöintiä

siinä tilaisuudessa tuli esille että vaikka nuorisotyöttömyys on korkea niin nuoret kuitenkin työllistyvät sitten kohtuunopeastikin löytyy osalle heistä työtä mutta sitten suuri huoli on ikääntyvästä väestöstä joka joutuu töistä pois ja sitten siellä helposti jäädään työttömäksi ihan lopuksi aikaa

mutta tässä taloustilanteessa jokainen euro tuonne valtion kassaan ja varsinkin tuohon välttämättömään jäänmurron kustannusten kattamiseen on tarpeen

tämä sinänsä pieni investointi parantaa lännen ja idän välistä raideliikenneyhteyttä tavaraliikenteessä ihan merkittävästi

onko nyt tähän ikääntyvän väestön työllistymiseen tai pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun joitain keinoja ja ratkaisuja

onko jotain vastaavanlaista tukimuotoa ikääntyvien työllistämisen edistämiseksi

voisikin kysyä onko se ollut järkevää investoinnin hyödyntämistä kun se sen ensi investoinnin jälkeen on unohdettu sinne eikä ole sitä kehittämistä tehty

tuolla rataosuudella on mäntsälän ja lahden välissä hennan alue orimattilassa missä on ohitusraiteet olemassa ja nyt liikenneviraston ja kaupungin yhteistyöllä laaditaankin suunnitelmaa jolla tuohon ikään kuin valmiiseen aseman paikkaan voidaan perustaa seisake henkilöliikenteelle ja sitä kautta lisätä tuon oikoradan lähiliikenteen kapasiteettia eli niihin olemassa oleviin junavuoroihin saada lisää matkustajia

tämä laaja ja harvaan asuttu maa ei toimi ilman ajoneuvoliikennettä vaikka varsinkin henkilöautoliikennettä on täällä tänään aika mustaksi maalattu ja syypääksi moneen asiaan ilmastonmuutoksiin ja moneen muuhun

kuljetettavat tavaramäärät ovat varsin pieniä tavaravirrat ovat ohuita ja tämän meidän huoltojärjestelmämme pitää olla koko maan kattava

viime aikoina raskaan liikenteen kannattavuus on merkittävästi heikentynyt ja huoli raskaan liikenteen tulevaisuudesta varsinkin kotimaisessa omistuksessa on suuri

on puhuttu nyt jo jonkin aikaa raskaan liikenteen verotilijärjestelmän aikaansaamisesta

kannustankin valtiovarainministeriä ja liikenneministeriä yhteistyössä mitä pikimmin tuon raskaan liikenteen verotilijärjestelmän laatimiseen

valitettavasti pääsin tähän erittäin tärkeään keskusteluun osallistumaan vasta nyt näin loppumetreillä mutta tämä vanhusten kotiin vietävien palvelujen tuotanto ja se kokonaisuus kun on moniammatillisesta osaamisesta kysymys on erittäin haastava ja vaikea tehtävä ja siinä on paljon kehitettävää

sain kuulla esittelyn tai minulle esiteltiin yksityisen palveluntuottajan tarjoama malli jossa tähän kotiin vietävien palveluiden tueksi oli kehitetty ikään kuin tämmöinen alueellinen palvelutalonmies tai miksikä sitä voisi sanoa eli henkilö joka tuntee sillä alueella tai siinä talossa tai korttelissa olevat vanhukset ja tuntee heidän tarpeensa pystyy antamaan peruskotipalveluja mutta sitten ikään kuin reagoi tarpeeseen ja hälyttää sitten esimerkiksi sairaanhoitoa tai jotain muuta vaativampaa kotihoitoa tarjoavat palveluntuottajat ja viranomaiset sinne paikalle

ja tämä malli on siinä mielessä vanhusystävällinen että kun monesti vanhukset moittivat että kotipalveluhenkilöstöllä tai kotisairaanhoidon henkilöstöllä on niin kova kiire että he eivät kerkeä keskustelemaan eivätkä perehtymään siihen kokonaisuuteen joka sillä vanhuksella siellä arjessa on niin sitten on yksi tuttu henkilö joka aika ajoin poikkeaa ja ikään kuin katsoo sen tilanteen että mitäs tänne kuuluu miten täällä pärjätään ja sitten hän tuntee ne asiakkaat myös

tämä on erittäin tärkeä tämmöinen linkki siihen reagointiin silloin kun näitä palvelutarpeen muutoksia tulee

ja heidän kommenttinsa oli että tämä on vielä kustannustehokastakin koska pystytään yhdistämään näitä palveluita ja oikea aikaisesti viemään niitä

liikenne ja viestintävaliokunta on mietinnössään pitänyt tärkeänä että eduskunta nyt pystyy ottamaan vuosittain kantaa yleisradion toimintaan hallintoneuvoston kertomuksen kautta

valiokunta on pitänyt tärkeänä että hallintoneuvosto jatkossa arvioi ennakkoluulottomasti tarvetta ja mahdollisuuksia toteuttaa ennakkoarviointeja jotta hallintoneuvosto voi analyyttisesti ja avoimesti linjata niiden kautta yleisradion julkisen palvelun sisältöä ja sen rajanvetoa suhteessa kaupallisiin toimijoihin

täytyy sanoa että kyllä hiukan häiritsee tämä jatkuva keskustelu ja inttäminen siitä mitä viime kaudella tehtiin ja mitä kukin teki hyvin ja kuka huonosti

tuohon eiliseen keskusteluun palaan vielä siltä osin että tämä talouden kokonaistilanne on meillä erittäin hankala ja haasteellinen

valiokunta on kuitenkin aiemmissa mietinnöissään katsonut että säännöllisin väliajoin tulee tarkastella muun muassa mahdollisista markkinoiden tai palvelutarpeiden muutoksista aiheutuvia vaikutuksia yleisradion rahoituksen indeksisidonnaisuuteen sekä verotuksen tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on lakialoite rikoslain muuttamisesta ja siinä on tarkoitus tämä edustaja tavion aloite sisältää sen että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotus ja maahantulokielto määrättäisiin rikosasian käsittelyn yhteydessä

pääministeri piti eilen erittäin vastuullisen puheen ja se noudatteli sitä linjaa että suomalaiset ovat yleensä historian tiukoissa paikoissa olleet parhaimmillaan rationaalisen harkinnan ansiosta

valiokunta on pitänyt aiempienkin kannanottojensa mukaisesti tärkeänä että yleisradion julkinen palvelutehtävä säilyy laajana kattaen ohjelmatoiminnan kaikki osa alueet uutisista ja asiaohjelmista aina kulttuuriin urheiluun ja viihteeseen

lakialoite sisältää myös sen että jos ulkomaalainen tuomitaan kahden vuoden vankeusrangaistukseen tai pidempään hänet määrättäisiin automaattisesti käännytettäväksi tai karkotettavaksi sekä toistaiseksi voimassa olevaan maahantulokieltoon

voin vakuuttaa että me tulemme kyllä pärjäämään tässäkin tilanteessa tämän hallituksen johdolla ja oppositio voi nukkua yönsä ihan rauhassa sen asian suhteen

eilen epäiltiin myös sitä että tämä hallitus ei panosta riittävästi tulevaisuuteen eikä tee näitä tulevaisuusinvestointeja

ja niin kuin täällä kuultiin edustaja tavion omassa esittelypuheenvuorossa tämä käännyttäminen ja maasta karkottaminen tulisi voimaan sen jälkeen kun tuosta rikoksesta määrätty rangaistus olisi kärsitty

hallintoneuvoston kertomuksessa esitetyt katsojien tyytyväisyys ja luottamusmittaukset sekä eri kanavien katsojaluvut osoittavat valiokunnan arvion mukaan että yleisradio on täyttänyt julkisen palvelun velvoitteensa varsin hyvin

tämä lakialoite on kannatettava sen vuoksi että se yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi ja myös yhtenäistäisi tätä prosessia jossa tällä hetkellä useat eri viranomaiset tekevät vielä useissa eri tuomioistuimissa työtä näiden asioiden parissa

valiokunta on pitänyt tärkeänä että yleisradio vakaan tulopohjan avulla kehittää toimintaansa vastaamaan yleisön yhä monipuolistuvia palvelutarpeita ja toiveita

sitten tässä lakialoitteen esittelytekstissä otetaan kantaa siihen että tämän käännyttämisen karkottamisen ja maahantulokiellon määräytymisen pitäisi olla pikemminkin lisärangaistus kuin hallinnollinen seuraamus

kyseistä linjausta on tämän kertomuksen käsittelyn yhteydessä kyseenalaistettu valiokunnan asiantuntijakuulemisessa muun muassa sillä perusteella että kaupalliset kanavat tarjoavat tälle yleisöryhmälle runsaasti ohjelmistoa ja että verovaroin kustannettu yleisradio kilpailee erityisesti tältä osin kaupallisten toimijoiden kanssa

myös panostusta etsivään nuorisotyöhön sisältyy tuohon budjettiin ja se on myös tärkeä jotta ne nuoret jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneet saadaan mukaan yhteiskunnan tukitoimien piiriin

on erittäin tärkeää että yleisradio tavoittaa ohjelmistollaan myös lapset ja nuoret jo sen takia että positiiviset kokemukset yleisradion tarjonnasta nuorella iällä kannustavat ylen tarjonnan seuraamiseen myös aikuisiällä

silloin se konkreettinen asia koski hallituksen esitystä vero tai tullikorotuksista ja niihin liittyvistä laeista mutta käytännössä siinä linjattiin myös ne bis in idem periaatetta eli kaksoisrangaistuksen kansallista tulkintaa

valiokunta on kuitenkin korostanut myös että ylen nuorille suuntaaman ohjelmatarjonnan tulisi erottua kaupallisesta kilpailevasta ohjelmatarjonnasta esimerkiksi sisällöltään esittämistavaltaan tai laadullisin kriteerein siten että sen esittämistä voidaan kilpailutilanne huomioidenkin perustella osana yleisradion julkista palvelua

se on erittäin tarpeellista

kaksoisrangaistavuuden kiellon tarkempaa sisältöä on määritelty tai painotettu euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rangaistuskäytännöissä

siellä on katsottu ettei kiellon soveltamisala rajoitu pelkästään rikosoikeudellista rangaistusta vaativiin tuomioihin vaan se ulottuu myös erilaisiin rangaistusluonteisiin hallinnollisiin seuraamuksiin

esimerkiksi nostan vain keravalahti oikoradan jonka valmistumisen jälkeen rataosuuden varrelle ei ole avattu uusia seisakkeita eikä tuota isoa mittavaa kallista investointia ole hyödynnetty täysimääräisesti

valiokunta on korostanut myös yleisradion osuutta saamenkielisten uutis ja ohjelmapalvelujen järjestämisessä ja tämän merkitystä saamen kielen elinvoimaisuuden varmistamiselle

tässä kohtaa tätä lakialoitteen ajatusta siitä että tuota maasta karkottamista ei enää käsiteltäisikään hallinnollisena seuraamuksena vaan se olisi rikosoikeudellinen lisärangaistus voin kannattaa koska silloin se sulkisi pois sen mahdollisuuden että tätä kaksoisrangaistavuuden kieltoa käytettäisiin näissä tapauksissa

tuohon tuleekin kiinnittää seuraavina vuosina huomiota ja avata noita seisakkeita jotta tuo investointi saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä

arvoisa herra puhemies

sopimuksessa on sovittu muun muassa tienkäyttöön liittyvistä veroista vapauttamisesta vastavuoroisesti molempien sopimusosapuolina olevien maiden ajoneuvoille

erilaiset tekstityspalvelut viittomakieliset tulkkaukset ja kuvatulkkaus sekä selkokielinen ohjelmisto ovat elintärkeitä näitä palveluja tarvitseville kansalaisille

eli silloin kun tuomitaan ensin rikoksesta ja sitten sen perusteella lähdettäisiin hakemaan hallinnollista seuraamusta karkottamisesta voitaisiin välttää se karkotus tällä ne bis in idem säännöksellä perustellen

esityksen mukaan tämä vapautus ei koske mahdollisia tiemaksuja tienkäyttömaksuja arvonlisäveroja eikä tullimaksuja

kun kuuntelee tätä budjetin lähetekeskustelua niin väistämättä tulee mieleen että kriisitietoisuus ei ole vielä tässäkään salissa aivan riittävällä tasolla

valiokunta on yhtynyt kertomuksessa esitettyyn näkemykseen että suomalaisen median tärkein tulevaisuuden kysymys on miten säilyttää kotimaisen sisällön ja tuotannon kilpailukyky

valiokunta näkee suuria mahdollisuuksia siinä että yleisradion laaja ja arvokas arkisto avataan mahdollisimman kattavasti yleisön käyttöön

on hyvä että mennään siihen samaan käytäntöön myös valko venäjän osalta

tähän ongelmaan on puututtava vielä ponnekkaammin ja unohdettava ne sadat talousarvioaloitteet ja toiveiden tynnyrit joita tälläkin hetkellä tässä talossa valmistellaan

tämän esityksen kustannusvaikutukset ovat suomen kannalta hyvin vähäiset koska suomen ja valko venäjän välinen tuonti ja vienti on ollut vain noin promillen luokkaa suomen kokonaistuonnista ja viennistä

lopuksi valiokunta pitää erittäin tärkeänä ylen alueellisen televisio ja radiotoiminnan merkitystä alueiden identiteetin vahvistajana ja monipuolisen ja kattavan alueellisen viestinnän sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana

tuossa asiantuntijakuulemisessa nousi esille valiokunnassa huoli kuljetuselinkeinon tasapuolisten sääntöjen tarpeesta erityisesti euroopan unionin alueella

silloin selviämme paremmin tapahtuipa maailmalla mitä hyvänsä ja meidän on tehtävä kaikki voitavamme suomen ja suomalaisten eteen jotta voimme pitää jatkossakin tätä hyvinvoinnin tasoa yllä

kuljetusmarkkinoilla on ollut merkkejä siitä että joidenkin eu maiden toimijat saavat kilpailuetua kotimaansa lainsäädännöstä ja muun muassa kustannustasosta johtuen

pois ovat edustaneet mustajärvi tuupainen ja pertti

tällä kilpailuedulla on selvä vaikutus kuljetus elinkeinon pelisääntöihin ja sillä voi olla jatkossa haitallisia vaikutuksia myös alan työllisyyteen suomessa

on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asian

pöydällepanoa varten esitellään päivystykseen kahdeksan sc raisio tuominen ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista kymmenettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä samoin päivän

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että tähän kehitykseen pyritään kiinnittämään jatkossa huomiota

arvoisa herra puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään hirttämättömät yleiskeskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyi lakien sisällön mietin varhaisella kielteisemmän muuttamattomana

eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona viidestoista kymmenettä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

eduskunnan täysistunto on

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia

kysymys on vak katsastuksia suorittavien ja vak hyväksyntöjä myöntävien henkilöiden jatkokoulutusluvasta ja sen valvonnasta

lain tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmisiin ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia vahinkoja ja vaaraa

esityksen mukaan ehdotetulla sääntelyllä ei ole merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia

valiokunta pitää vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän koulutuksen laatua ja koulutusta koskevaa sääntelyä sekä sen noudattamisen valvontaa erittäin tärkeänä

valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna niin että lakiin lisätään tavanmukainen voimaantulosäännös yleiskeskustelun eväät eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön ja mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen ottelu on päättynyt

tällä sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat euroopan unionin jäsenvaltioiden ja georgian välillä

sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteenharjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen

sopimuksella yhtenäistetään muun muassa turvallisuutta turva asioita lennonvarmistusta sosiaalisia näkökohtia sekä ympäristöä koskevaa sääntelyä

sopimuksen tavoitteena on luoda sopimusosapuolten lentoliikenteenharjoittajille tasapuoliset markkinoilletulon edellytykset ja mahdollistaa lentoliikenne myös suomen ja georgian välillä

valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomen ja georgian välillä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa kahdenvälistä lentoliikennesopimusta eikä maiden välillä myöskään ole tällä hetkellä säännöllistä lentoliikennettä

valiokunta pitää erittäin hyvänä että suomalaisille lentoyhtiöille luodaan lentoliikennettä koskevilla sopimuksilla uusia liikennöintimahdollisuuksia ja edistetään elinkeinoelämän tarvitsemien kansainvälisten yhteyksien syntyessä niitä tarvittaessa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä kuitenkaan ei ole näköpiirissä tarvetta säännölliselle reittiliikenteelle suomen ja georgian välille

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen esittämän lakiehdotuksen muuttamattomana